kun puhutaan sitten meidän kestävyysvajeesta ja tämän tulevan talouskehityksen haasteista niin onko millään tavalla arvoisa ministeri arvioitu sitä kuinka suureksi eräällä tavalla se haaste tässä taloudellisessa mielessä tulee jotta saadaan sitten tukijärjestelmien kautta tämä kehitys sellaiseksi kuten ministeri tulee esittämään ja toivoo

kun viittasitte muistaakseni viime kyselytunnilla siihen että sellaiset alat sellaiset toiminnat jotka todella ovat vaarassa loppua tämän kriisin seurauksena ehkä kokonaan tarvitsevat erityistoimia ja siihen hallitus valmistautuu niin voisitteko joitakin esimerkkejä tai joitakin toimenpiteitä mainita siitä minkälaista on tämän suuntaan tapahtumassa

tuhansia telakkatyöntekijöitä on lomautettuna ja sitä kautta että tilauksia ei ole turun telakalla niitä ei ole juurikaan helsingin telakalla jonkun on verran raumalla nämä työttömät ajautuvat pitkäaikaistyöttömyyteen

niin syrjässä kuin me olemmekin täällä merten takana ja saari niin kuin usein todetaan niin me olemme kyllä nyt globaalilla tasolla myöskin uusien mahdollisuuksien edessä

se että suomi on sellainen jäänmurtajaosaaja kuin se on on vuosikymmenten työn tulos johon liittyy jäälaboratoriotoiminta ja telakkateollisuus

nyt porvarihallitus on kääntänyt selkänsä tälle sopimusyhteiskunnalle

arvoisa puhemies

koillisväylä on todellakin avautumassa ja sen purjehduskausi on enemmän ja enemmän jäistä vapaa ja yhä isommat laivat ja suuremmat massat pystyvät kulkemaan koillisväylää pitkin aasiaan

ensin te teitte niin sanotun sisilialaisen tarjouksen jossa te etelärannan toiveiden mukaisesti määrittelitte ensin lopputuloksen ja kun ay liike ei suostunut itse leikkaamaan palkkojaan pidentämään työaikaansa ja heikentämään työehtojaan niin te olette nyt tuoneet tämän pakkolakipaketin

sen vuoksi yhdyn niihin käsityksiin että valtion on oltava aktiivinen tämän osaamisen turvaamisessa omistusjärjestelyin mutta laajaa yhteistyötä tehden myöskin

oikeusministeri brax kuitenkin toteaa että muutos edellyttää työryhmän asettamista ja samaan hengenvetoon hän ilmoittaa etteivät ministeriön resurssit mahdollista tätä toistaiseksi

kyllä hallitus aivan suunnitelman ja ohjelmansa mukaisesti kehysriihessä ja puolivälitarkastelussa on ihan oikeasti kovan paikan edessä

vaihtoehtobudjettiimme sisältyy kaksi uutta merkittävää ehdotusta tältä osin

suomalainen laivanrakennus saattaa tarvita sellaista omistamista myös ulkomailta joka sitoutuu pitkäjänteiseen kehittämiseen pitkäjänteiseen täällä pysymiseen eikä toimi kuten onneton stx on nyt toiminut

se että tämä koillisväylä avautuu tarjoaa sekä suomalaiselle merenkululle että suomalaiselle laivanrakennukselle tulevien vuosikymmenten aikana ehkä suunnattomat mahdollisuudet

millä tavalla sopeutetaan kiristetäänkö veroja millä on negatiivisia vaikutuksia kasvuun työllisyyteen tehdäänkö säästöjä ja leikkauksia joilla on negatiivisia vaikutuksia kasvuun ja työllisyyteen annetaanko lisää yritystukia jotka johtavat velkaantumisen lisääntymiseen ja niin edelleen

kun liikenneministeri vaati selvityksiä talviradanpidosta ja liikennevaikeuksista niin siinä yhteydessä ainakin julkisuudessa olleiden tietojen mukaan esititte myös huolenne joidenkin asemien sulkemissuunnitelmista joita vr on tekemässä muun muassa pääradalla olevan jokelan aseman osalta ja kemijärven osalta toisena

rohkenen olla asiasta ministerin kanssa eri mieltä

isyyslain kipeästi kaipaama kokonaisuudistus toki edellyttää työryhmävalmistelua mutta tämän yksittäisen isän ja lapsen oikeuksia rikkovan epäkohdan korjaaminen lainsäädännössä on mahdollista ilman työryhmiä ja muita vitkutteluja

minkälaisia resursseja hallitus on suuntaamassa siihen että tämä kriisialaksi nimeäminen ei jää vain nimeämiseksi ja tällaiseksi eleeksi

ei ainoa mutta ei pääministeri eikä hallitus voi paeta vastuutaan siitä että aktiivisella finanssipolitiikalla on merkitystä työllisyydelle ja talouskasvulle

taustalla on se että hallituksen toisaalta pitää pitää kiinni tästä pitkän linjan ohjelmastaan ja velkaantumisen taittamisesta ja sillä on merkitystä esimerkiksi luottoluokituksen säilymisen osalta

mitä ministerin vastaukseen resurssipulan osalta tulee haluan todeta että minusta räikeät epäoikeudenmukaisuudet lainsäädännössä pitää voida korjata euroja laskematta

uusi sataa tuhatta dollaria ei

siinä yhteydessä toitte ilmi mistä olen aivan samaa mieltä että palvelujen laadun ja matkustajien kannalta on erittäin tärkeää että on lipunmyyntipalvelupisteitä ja on lämpimiä paikkoja missä junaa odottaa

monet ekonomistit sekä imf ja oecd ovat nyt todenneet että leikkaava kuristava työttömyyttä aiheuttava politiikka on väärä lääke niin koko euroalueella kuin myöskin yksittäisissä jäsenvaltioissa

kiitän ministeri tuomiojaa tästä vastauksesta mutta haluaisin vielä varmistaa

kun edustaja salolainen kertoi viestin imfn pääjohtajalta sen että eurooppaa katsotaan jo vähän elvyttämisen näkövinkkelistä niin toivottavasti reittaajatkin sen toteavat koska kyllä ihan oikeasti nyt pitää ehkä tästä velan taittumistavoitteesta tinkiä ja satsata talouden elvyttämiseen

on aivan oikein että olette henkilökohtaisesti reagoinut tähän tilanteeseen niin kuin kerroitte mutta kysynkin arvoisalta pääministeriltä onko hallitus hallituksena ottamassa tähän virallisesti kantaa ja samalla kysyn myöskin siitä että aiemminkin tässä salissa on keskusteltu tähän terrorismin vastaiseen sotaan liittyen usan toimista muun muassa vankien kuljetusten ja lennätysten suhteen ja niitä on myyty suomen osalta väitetty tapahtuneentää suomen suomenkin ilmatilassa ja lentokentillä väitetty tapahtuneen

minkälaisen vastauksen olette näiden asemien sulkemisen suhteen saanut ja jos olette saanut myöntävän vastauksen oletteko sitä mieltä että on perusteltua sulkea näitä asemia muun muassa pääkaupunkiseudun läheisyydessä olevan jokelan aseman joka on kuitenkin erittäin tärkeä ja palvelee suurta matkustajajoukkoa

toivon todella että lakivaliokunta lakivaliokunnan puheenjohtajan janina anderssonin johdolla ottaa aloitteen käsiteltäväksi ja päätyy edellyttämään lain muuttamista pikaisesti jotta lapsen ja biologisen isän oikeudet toteutuvat

molemmat näistä ehdotuksista sisältyivät myös kataisen hallituksen ohjelmaan mutta ovat niitä tekemättömiä tai keskeneräisiä töitä jotka hallitukselta ovat harmaan talouden torjunnan osalta jääneet toteuttamatta

minkälaisen viestin hallitus antaa tässä taloustilanteessa nostaako se kädet pystyyn ja toteaa että mitään ei voi tehdä vai tekeekö se konkreettisia toimenpiteitä esimerkiksi arvonlisäveron alarajan nostamista huojennuksen parantamista tuntuvasti niin että pienet yritykset pystyisivät työllistämään paremmin tai käynnistääkö se sellaisia elvyttäviä toimenpiteitä jotka antavat välittömästi töitä vielä tänä vuonna

harmaan talouden torjunta on tulossa yhä kansainvälisemmäksi ja verotietojen vaihto on etenemässä

nykyinen isyyslaki mahdollistaa miesten pitämisen ulkokehällä vanhemmuudessa

maanantaina ylen ansiokas mot ohjelma kertoi jälleen paljastuksia suomalaistenkin suuryritysten verokikkailusta luxemburgissa

se edellyttää myöskin esinnäkin tahtoa halua ja resursseja esimerkiksi hankkia niitä tietoja muista maista ja sillä tavalla saada piilotettua verotusta näkyviin

samaan aikaan miehiä vaaditaan kantamaan yhä enemmän vastuuta perheestä ja arjesta

tästä se säästö tulee

pääministeri stubb vasemmistoliitolle ei riitä että valtiosalissa pahoittelette tv kameroille veronkiertoa ja toivotte kansainvälistä yhteistyötä

isyysasiat ovat selkeästi yksi tasa arvo ongelma

esimerkiksi ruotsissa on ihan eri resurssit tässä toiminnassa ja siitä kertoo myös se että ruotsi pystyy paljon enemmän kotiuttamaan piilotettua rahaa maailmalta kuin suomi

arvoisa puhemies

toki on erityisen tärkeää että puhutaan arkiliikunnasta niin lasten nuorten kuin aikuistenkin osalta

arvoisa puhemies

kun tässä salissa on selontekoja käsitelty niin on puhuttu laajasta turvallisuuskäsitteestä ja turvallisuusympäristön muutoksesta ja todettu että meitä uhkaavat asevarusteisen turvallisuuden ohella monet paljon tärkeämmät asiat ja yhtä tärkeät asiat

aiotteko turvata kun suhtaudutte nyt selvästi myönteisemmin kuin aikaisemmin tähän harmaan talouden torjuntaan myöskin resurssit siihen että käytännössä pystytään hyödyntämään näitä kaikkia mahdollisuuksia

näitä miehiä emme valitettavasti voi lailla pakottaa kiinnostumaan lapsistaan tapaamaan lapsiaan tuntemaan sitä kiintymystä jota lapseen voi tuntea

elikkä vaikka ne rappuremmi merkit ovat loppuneet käyttäkää edelleen kuitenkin rappuja tässäkin talossa

se tarkoittaa silloin liikenneyhteyksien rakentamista suomalaisilta teollisuuspaikkakunnilta pohjois suomen läpi joko vienanmerelle tai jäämerelle ja kaikkea siihen liittyvää infraa osaamisen kehittämistä

lapsia pitää kannustaa pihaleikkeihin pihapeleihin liikkumaan koulumatkat pyörällä kävellen ja niin edelleen ja nuoria pitää myöskin kannustaa skeittirampeille

laki ei kuitenkaan saa viedä vanhemmuutta sellaiselta mieheltä joka haluaa olla lapsensa isä osa lapsensa elämää huolehtia lapsestaan ja kantaa vastuunsa lapsen hoidosta ja elatuksesta

puhutaan elintarviketurvallisuudesta puhutaan tietoturvallisuudesta puhutaan lääketurvallisuudesta puhutaan ympäristöturvallisuudesta puhutaan hallitsemattomien pakolaisvirtojen aiheuttamasta turvattomuudesta ja niin edelleen

arvoisa puhemies

mutta silti myöskin liikunta ja urheiluseurojen toiminta ja siellä kaikille mahdollisuus harrastaa liikuntaa ja urheilua on pystyttävä takaamaan ja tässä on kovat haasteet

annetaan miehille mahdollisuus ottaa paikkansa lastensa elämässä

ei tässä kaikki synkkää ole tässä voi olla myöskin paljon mahdollisuuksia ja tämä tonnistoveropäätös on nyt sitten lyhyellä aikavälillä hyvä tapa suomalaisten merenkulkuedellytysten turvaamiseen

totuus kuitenkin on että tuo luku ei mittaa julkisen sektorin bkt osuutta vaan julkisen sektorin kautta kulkevien rahavirtojen suhdetta bruttokansantuotteeseen

vaikka itse tunnen parhaiten jalkapalloa eikä jalkapallo ole harrastamisen hinnan osalta ollenkaan siellä kärkipäässä silti sellaiset tekijät kuin paremmat harjoitusolosuhteet hallit tekonurmet ja niin edelleen palkatut ohjaajat parempi valmennus laadukkaampi ohjaus nostavat väkisinkin harjoitustunnin hintaa yksittäiseltä harrastajalta ja se on ongelma

arvoisa puhemies

totta kai miina asia on tärkeä ja korvaavat järjestelmät pitää rakentaa mutta minä korostaisin kuitenkin tätä laajan turvallisuuskäsitteen olemassa oloa sitä että parasta turvallisuutta kuitenkin tehdään järkevällä ja johdonmukaisella ulkopolitiikalla eikä sen perusteella minkälaisia laitteita meillä milläkin kohdalla rajaa on

stx finland ilmoitti eilen että se on keskeyttänyt kahden matkustajalautan projektin koska ei ole onnistunut saamaan rakennusaikaista rahoitusta näille jo aiesopimuksessa oleville tilauksille ja nyt on vaarassa että nämä tilaukset menevät muualle

sitä paitsi eurostatin laskentakaava antaa väärän kuvan myös tuosta suhteesta suomen osalta

isyyden vahvistamisen jälkeen aloitettavissa tapaamisoikeutta huoltoa ja elatusta koskevissa neuvotteluissa tulee sosiaalisen tilanteen mukaan tukea valtiollisen tosiasiallisen tilanteen mukaan tukea sosiaalisen isän asemaa

arvoisa puhemies

syvissä vaikeuksissa olevalla emoyhtiöllä stxllä ei näytä olevan kykyä turvata suomalaisten telakoiden tulevaisuutta

kulttuuri ja urheiluministeri on puuttunut tähän ja ministeriö tukee tätä seuratuen muodossa mutta tässä on haastetta myös kunnille lajiliitoille ja kaikille tahoille että tätä pystytään tasaamaan ja kaikille annetaan tämä mahdollisuus harrastaa

arvoisa puhemies

vuokralla asuvien ostovoiman kannalta on ratkaisevaa vuokrakehitys

siinä mielessä nimitys on ihan perusteltu vaikka täytyy todella todeta että pääkaupunkiseutu helsingin seutu muodostaa suomessa jollain tavalla kansainvälisen mittapuun täyttävän metropolialueen

lisäksi jäävät huomioimatta valtion maksamat kiinteistöverot kunnille samoin jäävät virastojen keskinäiset ostot ja myös kuntien ostot valtiolta sekä kuntien ostot omilta yhtiöiltä ja liikelaitoksilta jäävät huomioimatta

nyt kysyn elinkeinoministeri vapaavuorelta

on syytä muistaa että sosiaalinen vanhemmuus toteutuu nykyiselläänkin pääsääntöisesti siten että lapsella on olemassa myös biologiset vanhemmat tai vähintäänkin tieto heidän henkilöllisyydestään

olisiko jo korkea aika tehdä radikaali ratkaisu

se vie miljardeja yhteisiä verovaroja se vääristää kilpailua rehelliset yrittäjät eivät voi pärjätä tilanteessa jossa epärehelliset mellastavat ja kolmas syy on moraalin rapautuminen

toinen vaihtoehto tämän kilpailukeskeisen harrastamisen rinnalla on se että arvostetaan myös sitä kevyempää harrastuksenomaista liikunnan harrastamista

tämä vaatii kyllä uutta ajattelua

emoyhtiöhän on ilmoittanut että kaikki eurooppalaiset telakat ovat myynnissä

olisiko aika nyt valtion tehdä ostotarjous ja siirtää sitten myöhemmin konsortio kokoamalla tämä telakkateollisuus suomalaiseen omistukseen ja valtio olisi siinä ankkuriomistajana

eivät kaikki murrosikäiset nuoremmat tai vanhemmat halua harjoitella välttämättä viittä kertaa viikossa joku haluaa pysyä lajin parissa harrastamalla sitä vain yksi tai kaksi kertaa viikossa ja myös sitä toimintaa pitää arvostaa ja se on tosi tärkeää

ongelma on siirtynyt yhä enemmän kansainväliseksi ja nyt sitten räikeimpänä esimerkkinä on tämä härski veroparatiisien hyväksikäyttäminen härskissä veronkiertämisessä

vuokratasauksen kautta tämä johtaa kuitenkin herkästi siihen että uusien vuokra asuntojen pääomakustannuksia jyvitetään myöskin vanhojen vuokralla asuvien vuokriin

kuten olette varmasti huomanneet asian etenemistä seurataan laajasti

arvoisa puhemies

elikkä haaste on kova että kaikilla erityisesti lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus halutessaan harrastaa liikuntaa haluamallaan tavalla

mikäli taantuma meille tärkeissä vientimaissa todella alkaa silloin tulee entistä tärkeämmäksi mitä tapahtuu kotimarkkinoilla

onko todella veronmaksajien asia maksaa italialaiselle firmalle siitä virheestä joka on tapahtunut mahdollisesti suomen korkeimpien viranomaisten toimesta

hallitus väittää olevansa aktiivinen ja tekevänsä paljon

oppositio on kaksi ja puoli vuotta vaatinut vakauttavaa työmarkkinaratkaisua rakenteellisia uudistuksia elvytystä sellaisissa tehtävissä jotka joka tapauksessa olisivat edessä kuten homekoulujen korjaaminen ja niin edelleen

miten voitaisiin hillitä kansalaisten ostovoiman vuokralaisten ostovoiman kannalta erittäin keskeistä vuokrien nousupainetta ja samaan aikaan turvata riittävä vuokra asuntotuotanto sekä työllisyyden että asuntojen riittävyyden kannalta

kunta perii maan pienintä veroprosenttia ja houkuttelee äveriäitä asukkaita pääkaupunkiseudun palveluihin ja infraan tukeutuen

tätä taustaa vasten kun tammikuussa komissio julkaisi ehdotuksen aggressiivisen verosuunnittelun kitkemiseksi kyllä siellä pikkasen varmistinta hallituksen lausunnoissa vedettiin taakse ja paikoilleen elikkä varoiteltiin kilpailukyvystä seurauksista ehkä peesattiin ekta siinä että esimerkiksi verovähennysoikeuden rajaaminen voisi vaarantaa investointeja ja niin edelleen

vasemmistoliiton vaatimuksesta saimme kolme ja puoli vuotta sitten hallitusohjelmaan järkevämmän muotoilun valtion tuottavuusohjelmasta eli pelkän henkilöstönvähentämistavoitteen sijasta haetaan aitoa vaikuttavuutta ja tuottavuutta

mutta arvoisa pääministeri tässä on myöskin kysymys psykologiasta ja kun viittasitte siihen että tämä velkaantumisen taittaminen on nähtävästi aika kova haaste ja voi edellyttää lisätoimenpiteitä niin varoittaisin oikeastaan tästä koska nyt olisi syytä katsoa mihin tämä paketti kokonaisuudessaan johtaa miten se toteutetaan minkälaisia vaikutuksia saadaan aikaan

metropolialueen haasteet ovat yhteisiä

kysyisin koska rakentamista lisäämällä ja erityisesti kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa lisäämällä varaudutaan sitten seuraaviin vuosiin parannetaan työmarkkinoiden toimivuutta parannetaan työllisyyttä ja alennetaan asumiskustannuksia onko hallituksella valmiutta miettiä asuntotuotantopuolella uusia satsauksia välittömästi mikäli sellainen tilanne näyttää olevan edessä että asuntotuotanto pysähtyy

aikaisempien hallitusten tuottavuusohjelmahan oli ihan älytön ja perustui vain matemaattiseen tavoitteeseen tuhansien ihmisten vähentämisestä tuottavuusvaikutuksista piittaamatta

arvoisa puhemies

alueelle pitää laatia maakuntakaavaa yksityiskohtaisempi demokraattisesti valmisteltu metropolikaava johon sisältyy myös liikennejärjestelmäsuunnitelma

tämä johtikin tilanteisiin joissa valtion väkeä pistettiin pellolle ja jälkikäteen jouduttiin toteamaan että ulkoistus oli tullut veronmaksajille paljon kalliimmaksi

arvoisa puhemies

toivottavasti tämä tarkoittaa sitä että eduskunta viisaudessaan talousvaliokunnan johdolla voi todella tyrmätä tämän ehdotuksen ja sallia avoimuuden hallintarekisterien osalta

kun tämä hallitus aloitti sillä oli talouden tasapainottamishaaste mutta se halusi tehdä sen sillä tavalla että tuloerot eivät kasva vaan ne kääntyvät päinvastoin laskuun

jos nyt lähdetään siitä että keväällä teemme mittavia lisäsopeutuksia veronkiristyksiä leikkauksia niin pelkäänpä että sillä on tähän kansaan psykologisesti negatiivinen vaikutus kun muutenkin ostovoima joka tapauksessa on heikkoa ja tarvittaisiin tällaista optimistista eteenpäin suuntautumista

toki korostan tässä harmaan talouden torjuntaa ja sitä että sitten sen asuntorakentamisen ja muunkin rakentamisen pitäisi myöskin tapahtua niin että ne verotulot ja työllisyysvaikutukset tulevat kotimaahan

liian pitkälle vietyjen määrärahaleikkausten seurauksena tilanne on kuitenkin nytkin aivan kohtuuton monella alueella vaikka tuottavuutta ja vaikuttavuutta on pyritty etsimään muualta kuin henkilöstön vähentämisestä

olen syntyisin etelä savosta ja tiedän miten täysin ei motivoivaa on ollut siellä keskisuurenkaan puolueen käydä eduskuntavaalikamppailuja menneinä vuosikymmeninä kun se on niin teoreettinen se mahdollisuus että tulee paikka valituksi

tosiaan niin kuin puheenjohtaja ahde viittasi ministeri anttila asetti huhtikuussa työryhmän selvittämään ravinnekuormituksen vähentämistä

arvoisa puhemies

ja ei pelkästään vasemmistoliiton vaan kaiken verotuksen perusperiaate on se että kun veronmaksukyky syystä tai toisesta nousee niin on oikeudenmukaista periä silloin lisää veroja

arvoisa puhemies

metropolialueelle elintärkeää asuntopolitiikkaa selonteossa käsitellään liian kevyesti

tämä on parempi kuin nykyinen järjestelmä mutta tietysti uudistustyötä pitää jatkaa tämänkin jälkeen

uudet satoja työntekijöitä koskevat vähentämissuunnitelmat muun muassa turvallisuusalalla ja aluehallinnossa heijastuvat vakavasti kansalaisten turvallisuuteen terveyteen ja yhdenvertaisuuteen lain edessä

nouseeko se veronmaksukyky tulojen lisääntymisen kautta ovat ne sitten ansiotuloja pääomatuloja tai eläketuloja tai nouseeko se veronmaksukyky omaisuuden karttumisen omaisuuden lisääntymisen kautta niin pitää maksaa enemmän veroja